ensinnäkin kyllähän se suomen kannalta iso asia tällä hetkellä on se että suomen talouden kehitysura on eriytymässä ja eriytynyt jo muiden eu maiden vastaavista

se on varmaan vaatinut aika paljon kärsivällisyyttäkin kun niin monenlaista ajattelijaa on ollut pakko ottaa huomioon

nyt se koko potti mikä ensi vuodelle esitetään ei ole niin suuri kuin niitten lisäysten jälkeen mutta suurempi kuin se on moneen moneen vuoteen ollut toki nyt sitten ensi vuodellekin esitettävä

tässä tilanteessa tietysti voidaan ottaa kohtuullisen hyvin huomioon näitä metsän muita kuin taloudellista käyttömuotoa perinteistä käyttömuotoa tarkoitan tietysti

me olimme pitkään oikeastaan euhun liittymisestä lähtien kaiken aikaa vähän keskimääräisen eun talouden kehityskuvan yläpuolella mutta ensimmäisen kerran nyt jo toista vuotta perä perää olemme ajautuneet sinne alapuolelle

ja jos eduskunnalla on tilaisuus ja mahdollisuus lisätä rahaa niin jos minun pitää panna prioriteettiin ne asiat mihinkä toivon ministeriöni puolella lisättävän vaikka se ei ole kovin populääriä kun menet tuonne kentälle niin siitä huolimatta pidän erittäin tärkeänä että se voisi olla nimenomaan viennin rahoitus ja siinä fokustettuna nimenomaan tänne pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan

voidaan olla suopeampia kuin aikaisemmin myöskin näille metsän uudenlaisille käsittelytavoille jotka eivät ole taloudellisesti niin kovin tehokkaita mutta joita osa metsänomistajista haluaa käyttää

arvoisa puhemies

mitä tulee telakkaelinkeinoon jos minä vastaan siihen vielä toisena laivanrakennukseen yleensäkin stx on niin kuin täällä on todettu tavattoman tärkeä asia

se suorastaan tulvahti tänne tuntemuksella ja tunteella ja oli varmaan paljon pelkotiloja siitä saako tämä aloite myös sieltä toiselta puolelta mikä aloitteeseen liittyy elinkeinon harjoittamisen näkökulmalta asiallisen ja syvällisen ja perusteellisen keskustelun

tämä johtuu tietysti siitä että hakkuut ovat tänä päivänä vain noin puolet metsien kasvusta ja vain noin kaksi kolmasosaa metsien kestävästä puunkäytöstä

käytännöllisesti katsoen kun verrataan puun tukea maksimissaan muuttuvahintaista sähkön tuotantotukea kun sitä myönnetään kumminkin pitemmän aikaa tuulen tukeen niin niissä ei kovin suuri ero de facto ole

niitä joille se on liian vahva ja jotka eivät pysty kunnolla sellaiseen sisäiseen devalvaatioon jolla kilpailukykyä parannettaisiin sitten maa jolle se on jopa vähän liian heikko niin kuin saksa ja parikin maata niitä on ja sitten niitä maita joille niin ikään euro on liian vahva mutta jotka ovat joutuneet käyttäytymään tavalla joka merkitsee sisäistä devalvaatiota

asia

tämä lopputulos kyllä tyydyttää niitä jotka metsää haluavat käyttää perinteiseen metsätalouteen ja tähän voivat olla tyytyväisiä tietysti paitsi metsätalouden harjoittajat myös puuta käyttävä teollisuus ja puunostajat koneyrittäjät metsäalan ammattilaiset ja kaikki muutkin metsätaloustoimijat

tämä on sellaista toimialaa että valtio tukee ja takaa sekä sen telakan joka ensin rakentaa laivan eikä sitten lopu siihen se homma

valiokunnan puheenjohtaja jari leppä on osoittanut poikkeuksellista taitavuutta ja taitoa monipuolisuutta tasapuolisuutta ja kyvykkyyttä ottaa tämä haaste vastaan tavalla joka ihan kyllä ansaitsee tunnustuksen ja kiitoksen

uskon että valiokuntien käsittelyssä tämä jalostuu ja siitä saadaan ajatellen myös seuraavaa hallitusta ja sen hallitusohjelmaa hyviä aineksia mainittuun tarkoitukseen uuden hallituksen hallitusohjelmaksi

olen ymmärtänyt että tämän kaiken sen aloitteen mikä tänne tuotiin ansiosta elinkeino on tullut hyvin perusteellisesti läpivalaistuksi

nämä autettavat euromaathan ovat niitä jotka ovat joutuneet sisäisen devalvaation tielle ja ne parantavat kilpailukykyä ja ne asteittain nousevat niitten kehitysura on parempi kuin suomen

no sitten me tiedämme että kun me olemme erikoistuneet meillä stx on nimenomaan turussa erikoistunut se tarkoittaa sitä että se on hieno juttu silloin kun siellä on juokseva tilauskanta

arvoisa puhemies

elikkä haluan tällä alleviivata sen seikan merkitystä että pienelläkin marjalla vaikka tämä nyt tietysti on aika pieni marja kuitenkin saadaan aika merkittäviä säästöjä aikaiseksi

on sieltä löydetty yhtä ja toista kehittämisen tarvetta mutta samalla myöskin tuo elinkeino turkistarhaus on todettu sellaiseksi elinkeinoksi jolla on harjoittamisen oikeus joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia sekä suomen taloudelle ennen kaikkea sen viennille että monille yrittäjäperheille eri puolilla suomea

tällähän tavoitellaan metsätalouden kannattavuuden parantamista säännösten selkeyttämistä metsänomistajan tavoitteiden nykyistä parempaa huomioon ottamista ja viranomaistoiminnan tehostamista ja lisäksi tässä on myöskin metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi esitettäviä lakimuutoksia

tätä taustaa vasten tämä rakennepaketti mitä hallitus esittää on paketti jossa on hyviä julkilausuttuja tavoitteita ja ajatuksia joista monet ovat ajallisesti kaukana

toisaalta sitä haluan korostaa että tämä on avaus sille tielle joka asteittain imaisee mukaansa monet muut itse asiassa likipitäen kaikki sellaiset asiat jotka joko kuluttavat sähköä tai jotka liittyvät sähkönkulutukseen ikkunan karmeja myöten ja ikkunoista puhumattakaan

hallitus on periaatteessa osoittanut vihreätä valoa sellaiselle hankkeelle jossa muuan suomalainen taikka ahvenanmaalainen yritys olisi valmis lähtemään toimiin tilaamaan laivoja

kaikki se mikä liittyy työpaikkoihin ja työelämään siis eläkeuudistukset ja työpanoksen lisäämistoimet on monien vuosien ja seuraavien hallitusten käsissä ei auta tässä tilanteessa kaikki se mikä liittyy kuntauudistukseen tai palvelurakenteisiin me tiedämme sotkut siellä täällä sote puolella ja täällä kuntarakennepuolellakin ja mitä tulee kuntien tehtävien karsimiseen siinä hallituksessa on hyviä tahdonilmauksia löydetty monestakin asiasta mutta konkretia on vähäinen

me kaikki muistamme sen suomi elää metsästä ajatuksen

ikkunoilla sinänsä ei ole merkitystä nehän eivät kuluta sähköä mutta se ovatko ne huonot tai hyvät niihin liittyy sitten niin huono vaikutus vaikuttaa sähkönkulutukseen

ne vastaantulot millä valtio on ilmoittanut valmiutensa ovat mitoituksiltaan sellaisia että minä en ole ihan varma onko niihin edes siihen saakka mahdollista saada kaikkea notifiointia eulta

onko se näin

keskustelu on keskustelua on häirinnyt

nyt kun ollaan tätä direktiiviä esimerkiksi niihin asioihin laajentamassa jatkossa eurooppalaisille markkinoille eivät esimerkiksi pääse mitkä tahansa ikkunat vaan niiltä edellytetään tällaisia ja tällaisia energiatehokkuusnormeja

elinkeino saa jatkaa suomi sitä tarvitsee ja elinkeino tarvitsee myös kohennustoimia joihin olen ymmärtänyt että myös elinkeino itse on vahvasti sitoutunut

mutta tässä kyllä voi sanoa että kuitenkin joku raja pitää olla sillä minkä verran sitä hädänalaista telakkateollisuutta kukaan olisi suomen rajojen sisällä täällä manner suomessa tai tuolla ahvenanmaalla tai missään tahansa muualla

ne konkreettiset asiat itse asiassa lisäävät kuntien tehtäviä

edelleen sen merkitys on suuri ja tulee jatkossa varmasti olemaan uskon vahvasti paitsi tämän mekaanisen metsäteollisuuden jossa on ollut laskeva kehitys myös puutuotealan kehittymiselle energiakäytön kehittymiselle

tämä on yksi osa sitä pyrkimysten kokonaisuutta

siis se mitä täältä kuntarakenteitten puolelta on odotettavissa ei sekään tule auttamaan tähän tautiin tähän tilaan jonka äsken kuvasin muusta euroopasta selvästi heikompaan kehitysuraan

me olemme sitoutuneet jo nyt euroopan mitassa ainutkertaisen mittaisiin tukiin mutta niin kuin sanottu joku raja kuitenkin pitää silläkin olla

en malta myöskään olla puuttumatta tähän durbaniin josta tässä edustajat leppä ja pekkarinen varsin ansiokkaasti ja ehkä hieman värikkäästikin kertoivat mistä asiasta on kyse

kolmas tämmöinen tärkeä aihealue jolla voidaan periaatteessa vaikuttaa nousuun siltä uralta ylös tai sillä jatkamiseen yksin muita heikommalla uralla liittyy tietysti talouden kilpailukykyyn investointeihin yrittäjyyteen ja sitä kautta pyörien pyörimään saamiseen

arvoisa puhemies

muistan myöskin että täällä ympäristöministeri ville niinistö varsin voimakkaasti tai siis tuolla samalla tuolilla kuin ministeri koskinen tällä hetkellä lupasi sen kyllä hyvin reippaasti sieltä durbanista tulon jälkeen että tämä asia ja kompensaatio hoidetaan

arvoisat edustajat ajatukseni on että käydään suhteellisen lyhyitä debattijaksoja kun täällä on vain muutama edustaja kuitenkin paikalla

täällä käytiin päivällä keskustelua jossa edustaja ben zyskowicz suurin piirtein joka toisessa puheenvuorossa käytetyistä puheenvuoroista sai tilaisuuden kertoa siitä mitä keskustan verolinja ja talouslinja on antaa tulkinnan sille ja sitten jonkun verran keskustalaisetkin saivat puheenvuoroja

vaikka en hyväksy kaikkea sitä mitä hallitus esittää myöhemmin tänä iltana kerron täällä tarkemmin ennen kaikkea sen takia että kaikki yritykset erityisesti työllistävät eivät saa samaa ruisketta kuin pääomavaltaiset yritykset ja julkisesti noteeratut yritykset näiltä osin se ei ole hyvä mutta siinä on myöskin hyviä piirteitä

vielä ei ole valitettavasti kyllä näkynyt ja erehdyin jo kerran lupaamaan että tarjoan koko valiokunnalle sitten täytekakkukahvit kun se durbanin kompensaatio tulee

tuossa keskustelun yhteydessä hän muun muassa viittasi siihen mitä kyselytunnilla olen täällä sanonut kun olen veroista puhunut siitä mitä keskustan vaihtoehto käytännössä merkitsee

no se tulee vähän aikaisemmin vaikuttamaan käytännössä talouteen kuin nämä ensimmäiset asiat joihin viittaan mutta näidenkin juttujen vaikutukset ovat kaukana

ymmärrän että se on vaikeaa mutta aivan kuten pekkarinen täällä sanoi ja aivan varmasti moni suomalainen ajattelee tämä on epäreilu järjestelmä meidän kannaltamme ja siihen tarvitaan muutosta

totean että tässä listassa olevien puheenvuorojen jälkeen ministeri koskinen käyttää puheenvuoron koska tässä keskustelun aikana on tullut monia asioita joihin hänen toivotaan ottavan kantaa

hallitus ei paranna kilpailukykyä ei yrittäjyyttä ei investointeja tavalla joka sieppaisi kiinni siitä suomessa syntyvästä osaamispotentiaalista

tämän kiristyksen osalta minä selvästi vertaan sitä mikä oli hallituksen linja mutta minä en vertaa sitä en sano tällä tavalla kun sitten puhun myöhemmin pienituloisten verotuksesta

me verorahoin rahoitamme ison osaamispotentiaalin koulutuksellisen ja tieteellisen mutta emme käytä voimavaroja riittävästi siihen emme pääomasijoitustoimintaa katalysoimalla emme innovaatiopolitiikan muilla toimenpiteillä joilla tämä osaaminen muuttuisi entistä aktiivisemmin ja paremmin työpaikoiksi yrityksiksi ja tuotteiksi täällä suomessa

arvoisa puhemies

on sanottava että olen varmaankin metsäihminen kun olen syntynyt ja kasvanut ja edelleen elän täysin metsän keskellä

mitä nimenomaan tämän telakan hankkeisiin tulee niin minä en ole nähnyt että hallituksella ja telakkayhtiöllä olisi ollut erimielisyyksiä siitä mihinkä asti ja kuinka paljon valtiovalta voi tulla sitä telakkayhtiötä vastaan

on myös mielekästä ajatella taaksepäin että joskus tuli istuteltua siemenistä metsää ja sitten myös taimista ja on voinut seurata tätä metsän kasvua ja joskus kun liikkuu metsässä niin voi myös kauhistella sitä avohakkuiden määrää mitä ne ovat tuoneet esimerkiksi aluskasvillisuudelle kun semmoiset mustikka ja puolukkamaat ovat lähteneet

myönnän sen että tässä en sano mihinkä verrattuna mutta en liioin vertaa hallituksen esitykseen vaan tarkoitus oli sanoa ja sanon sen varmemmaksi vakuudeksi tässä vielä että helpottaa nimenomaan nykyiseen tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen verrattuna

mutta minä en nyt oikein tiedä mistä sitten on kysymys kun kerran meillä on yhteisymmärrys siitä millä tavalla eun hyväksymällä tavalla vielä niin kuin niihin hyväksymisen raameihin sopivalla tavalla valtio tulee sitä telakkaa vastaan

en ole tähän perehtynyt vaan ihan poimin muutaman asian vaikka täällä on tullutkin hyviä asioita jo tästä hallituksen esityksestä mutta sitä voi sitten myöhemmin seurata

kysymys nyt tässä akuutissa päiväkohtaisessa tilanteessa on siitä kuinka pitkälti valtiovallan pitäisi mennä vastaan sitä mahdollista varustamoa en viitsi puhu nimeltä mistään kuinka pitkälle sitä pitäisi mennä vastaa

metsälain uudistuksella tähdätään maanomistajan valinnanvapauden lisäämiseen ja tietysti vastuuseen ja pyritään vastaamaan paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä muuttuneisiin arvoihin

edustaja tuppurainen ja sen jälkeen kaksi ministeripuheenvuoroa ministeri lindroos ja ministeri orpo

hallitus on tässä mielessä ilmaissut valmiutensa mennä niin pitkälle kuin sen vain suinkin nähdään olevan lakien ja eu säädösten mukaan mahdollista

hallituksen selonteko joka täällä käsiteltiin piti kyllä sisällään sen esityksen että tuulivoimaa

asia

arvoisa puhemies

kuitenkin kun tämän energiapaketin kokonaisuus on ollut pitkään jo kesästä lähtien itse asiassa komission käsissä niin myöhemmin kun alkoi hahmottua mitä petu tulee olemaan komissiota on informoitu siitä mikä perässä tulossa on

arvoisa puhemies

muutama vuosi sitten edellisen eduskunnan aikaan silloinen hallitus ja eduskunta viime kädessä tekivät hyvin kunnianhimoiset päätökset lisätä uusiutuvaa energiaa täyttää myös ne velvoitteet mitä euroopan unionissa suomelle annettiin uusiutuvan lisäämisessä

väitän että näitten pienituloisimpien kohdalla teidän esityksenne ja meidän esityksemme ovat aika lailla yksi yhteen ja meidänkin esityksemme siis tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen nähden keventää pienituloisimpien verotusta

elikkä komissio saadessaan aikanaan notifioitavaksi tämän petun se petu ei tule tavallaan tuntemattomaan maailmaan vaan petu tulee siellä jollakin tavalla etukäteen tunnettuna asiana

mutta kun me emme jaa ihmisille ylipäänsä suuria veronkevennyksiä niin me emme kajoa pienituloisten tilanteeseen mutta me otamme suurituloisilta

tuo uudistustyö uusiutuvan lisäämisen osalta perustui siihen ideaan silloinen hallitus lähti siitä että eniten lisätään niin paljon kuin mahdollista on sellaista uusiutuvaa energiaa mikä ei tarvitse julkista tukea lainkaan

itse asiassa ensi viikolla minun valtiosihteerini menee näistä asioista neuvottelemaan komission kanssa

kovin paljon sitä ei kyetty lisäämään asiallisesti ottaen ei juuri lainkaan

myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja razmyarille ja jos sitten vielä hänen puheenvuoronsa jälkeen on edustajilla halu jatkaa debattia pieni hetki pyydän vielä kertaalleen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta niin saadaan päivitettyä halut

tämän jälkeen edettiin seuraavaksi edullisempiin vaihtoehtoihin ja siellä vastaan tuli puu ja puun tukijärjestelmät otettiin käyttöön

keskustan verolinja merkitsee myös sitten sitä että arvonlisäverouudistuksessa me kevennämme sen välttämättömyyshyödykkeistön verotusta joka on pienituloisille tärkeätä

vastauspuheenvuorot edustaja kurvinen ja sitten edustaja hakkarainen ja sitten menemme puhujalistaan

puun käytössä on paitsi sen tuen osalta omat rajoitteet minkä verran tuo tuki innostaa sen käyttöä myöskin tiettynä rajoitteena se että suomalainen metsäteollisuus oli alun perin kun näitä säädöksiä laadittiin ja on edelleenkin erittäin tarkkana etteivät järjestelmät olisi sellaisia että ne johtavat ainespuun energiakäyttöön

arvoisa puhemies

hallitus niin kuin täällä edustaja uotila sen minusta erinomaisesti päivällä sanoi toimii nyt niin ja tekee ne ratkaisut mistä kesällä sovittiin juuri niin tekee edelleenkin niitä talouspolitiikan ratkaisuja joista kesällä oli sovittu

kun oli arvioitu minkä verran vedestä ja puusta maksimaalisesti uusiutuvaa saadaan ja kun velvoite piti käyttää piti mennä seuraaviin uusiutuviin vaihtoehtoihin joita ovat tuuli aurinkovoima aaltovoima tämäntapaiset

maailma ympärillä on kuitenkin radikaalisti muuttunut nyt jo tähän mennessä ja kaikkien sokeitten kreettojenkin pitää nähdä tällä hetkellä mitä tuleman pitää

asia